asian käsittely päättyi

lakiehdotuksen

asiat kolmekymmentä viis tuen pois lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

asian käsittely päättyi

asia siis jää pöydälle

onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta

anteeksi nyt minä en kuullut

asia